siinä mielessä olisi erittäin toivottavaa että eu ja venäjä saisivat ukrainan kriisin ratkaistua jotta olosuhteet saadaan mahdollisimman normaaleiksi pikaisesti

kansalaisaloite on meillä uusi vaikuttamisinstrumentti ja sekä aloitteen tekijät että sitä käsittelevä eduskuntakin ovat tavallaan kulkeneet umpihangessa uusia latuja avaten ja uutta menettelyä luoden

jos suuresti arvostamani puhemies sallii vielä yhden lauseen niin totean että uskon että venäjäkin arvostaa että suomella on vahva puolustuskyky

on aivan selvää että jossain vaiheessa ruvetaan laskemaan ja säästämään rahaa ja sitten ehkä yritetään luistaa siitä että korjataan nämä hommat kunnolla

me arvostamme sitä itse se on meille elinehto ja näin ollen tämä tarkoittaa sitä että puolustusvoimien rahoitus pitää saada mahdollisimman pikaisesti kanervan työryhmän edellyttämälle tasolle

kun taloustilanne helpottaa on ansiotuloverotusta mielestäni kevennettävä kaikissa tuloluokissa sillä työn tekemisen ja eteenpäin menemisen pitää olla aina suomessa kannattavaa

hallitus päätti perua kilometrikorvaukseen suunnitellun kiristyksen mikä on hyvä asia

erittäin tärkeä uudistus koska se kannustaa nykytilannetta paremmin työttömiä vastaanottamaan lyhytkestoistakin työtä ilman riskiä työttömyysturvan menettämisestä

opintotukeen tulee muutoksia ensi syyslukukauden alussa

opintotuen painopistettä muutetaan kannustamaan nykyistä nopeampaan valmistumiseen

siksi että mitä paremmin taloutemme toimii sen enemmän on käytettävissä rahaa kouluihin sairaaloihin päiväkoteihin ja muihin meille kaikille tärkeisiin yhteiskunnan palveluihin

toimiva talous ja hyvin vetävä vienti on jokaisen suomalaisen asia

omasta puolestani näin yleisellä tasolla haluan kiittää ministereitä ja hallitusta ja valiokuntia siitä että on saatu aikaan tasapainoinen ja hyvä budjettiesitys ja erityisesti kun otetaan huomioon nämä vallitsevat olosuhteet voidaan pitää talousarvioesitystä tälläkin hallinnonalalla varsin kohtuullisena

halusin kiinnittää kuitenkin huomiota erääseen seikkaan nimittäin tähän lääkäri tai pelastushelikopteritoimintaan

nythän esityksessä esitetään että otetaan valtion vastuulle jos olen oikein ymmärtänyt tämä helikopterijärjestelmän perusinfrastruktuurin rahoittaminen ja rahoitusta lisätään olennaisesti ja käsittääkseni myös pirkanmaalle perustetaan uusi helikopteritukikohta

kuitenkin nyt kun nämä päätökset toteutuvat modernin lääkärihelikopterin saavutettavuuden piirissä on maantieteellisesti lähes koko suomi paitsi etelä pohjanmaa ja kaakkois suomi eli tältä osin ollaan maan eri puolilla vähän eriarvoisessa asemassa

esimerkiksi kaakkois suomessa on kuitenkin useita tuhansia hälytyksiä joka vuosi joissa olisi syytä olla ensihoitolääkäri asialla ja siellä on maan vilkkain maaraja ja niin edelleen

halusinkin esittää ensinnäkin että olisi todella loistavaa että hallitus ottaisi kopin tämän asian kehittämisestä ja kysyä ja toivoa että onhan hallituksella suunnitelma kehittää tätä asiaa siten että järjestelmä saadaan valtakunnalliseksi

arvoisa puhemies

näinä niukkuuden aikoina täytyy kyllä nostaa hattua ministeri kiurulle että on onnistunut saamaan miljoonia euroja lisää määrärahaa tähän laajakaista kaikille hankkeeseen

tiettyjä esteitä jotka me kaikki tiedämme varmasti on ollut

vaikka me tiedämme ettei mobiiliteknologia ole ratkaisu siihen viimeisimmän mailin ongelmaan niin onko tutkittu sitä että kuitenkin jonkunlainen langaton point to point yhteys toteutettuna viimeisen kahden kilometrin matkalle saattaisi olla hyvin tehokas kapasiteetiltaan riittävä ja kustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin kaapelin kaivaminen maahan

viitteitä on siitä että markkinoilta löytyy tällaisia ratkaisuja ja toivon että ministeriö selvittäisi olisiko mahdollista hyödyntää tätä teknologiaa jatkossa

suomen lähialueilla turvallisuusympäristö on varsin vakaa kun siitä ei paljon täällä varsinaisesti keskusteltu mutta tuolla kauempana niitä konflikteja sattuu ja niillä voi olla hyvinkin vakavia heijastuksia tänne suomeen niin kuin minun mielestäni esimerkiksi edustaja haavisto tällä merirosvoesimerkillään hyvin mainiosti totesi

suomalaisilla sotilaillahan on monisatavuotiset perinteet ulkomaisista operaatioista mutta parhaiten meidät tietysti tunnetaan näistä rauhantöistä mitä viime vuosina ja vuosikymmeniä on tehty

operaatiot antavat meille hyvää kansainvälistä kokemusta ja ihan tositilanteista ja näitä oppeja voidaan hyödyntää meidän omassa koulutuksessamme samalla kun luodaan turvallisuutta muille maille ja parannetaan muiden maiden ihmisten elämää

haluaisinkin oikeastaan kysyä onko meillä mahdollisuuksia lisätä tämänkaltaista toimintaa ja nähdäänkö puolustushallinnossa tämä asia näin että tästä saadaan sekä sotilaallista hyötyä että myöskin tuotetaan hyvää muille maille

arvoisa puhemies

meillä on monesti taipumus aliarvioida tulevaisuuden kehitystä erityisesti tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyen

no pieleenhän nämä ennusteet menivät ja nyt tiedetään että muistia käytetään kymmeniätuhansia kertoja enemmän näissä nykyisissä pienissäkin tietokoneissa prosessitehoista ja tietoliikennekapasiteetin kasvusta puhumattakaan

hallituksen ja työmarkkinaosapuolten tänään solmima historiallinen työllisyyssopimus on ensiluokkaisen tärkeä suomelle nyt kun maailmantalous on haastavassa tilanteessa

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä toivoisin eduskunnalta mahdollisimman suurta myötämielisyyttä sitten kun hallitus tekee esityksiä tämän päivän pk yritysten olosuhteiden parantamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi

omasta puolestani totean ääneen että meidän pitää muistaa se että sotilasliitto ja yhteistyö ovat aivan eri asioita

työllisyyssopimukseen sisältyy lukuisia keinoja joilla voidaan parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja palkansaajien ostovoimaa sekä tuoda talouteen ennustettavuutta

nämä yritykset ovat sitten niitä jotka tulevaisuudessa ovat niitä suuryrityksiä jotka tuovat meille hyvinvointia

sotilasliitto vaatii valtiosopimusta ja se on sellainen sopimus joka pitää sitten tositilanteessa yhteistyötä harjoitetaan lähinnä rauhanaikana

olen samaa mieltä pääministerin kanssa tästä negatiivisuudesta ja henkisestä kestävyysvajeesta

tietysti tämän yhteistyön puitteissa kuitenkin voitaisiin rakentaa suomen ja ruotsin välille yhteinen operatiivinen suorituskyky jolloinka harkinta sotilasliiton suhteen olisi varmasti helpompaa ja tällaiseen ratkaisuun voitaisiin päätyä nopeastikin kun osattaisiin toimia yhdessä kentällä

siitä löytyy monia esimerkkejä

ihan yhtenä esimerkkinä tuolta itäisestä suomesta voin sanoa että kun eräällä torilla keskustelimme tästä venäjän vilkkaasta kaupasta ja turismista niin yksi henkilö torilla totesi että kannattaako sitä nyt niin hirveesti yrittää kun jonain päivänä se kuitenkin voi loppua

tämä on sellainen asenne mistä meidän kyllä pitäisi päästä eroon hyväksyä epäonnistuminen hyväksyä se että asiat eivät ole ikuisia vaan taotaan silloin kun rauta on kuumaa ja tehdään töitä ja tienataan rahaa

edelleen kun on materiaalihankinnoista ja siihen liittyvästä yhteistyöstä puhuttu niin ruotsihan kovasti varmasti näkisi asian niin että suomessa lennettäisiin hornetien jälkeen jaseilla ja pitää tietysti pitää mieli tarkkana siinä ettei se tee sitten olla että osataan tehdä ero myyntipuheiden ja todellisen materiaaliyhteistyösopimuksen välillä

toki tietysti useamman operaattorin toimiminen tälläkin taajuusalueella olisi lisännyt kilpailua ja ehkä siinä mielessä parantanut kuluttajan etua

seurataan sitten kilpailua ja sitä miten tämä homma toteutuu ettei käy sellaista hommaa että kuluttajahinnat nousevat ja palvelun taso laskee vähän samaan tyyliin kuin meillä tuolla vähittäistavarakaupassa voi joidenkin tulkintojen mukaan olla käynyt

tärkeintä on kuitenkin se kuluttajan eli suomen kansalaisten etu ja se yksi asia joka sen toteutumista edesauttaa on se että meillä toimii kilpailu näillä markkinoilla hyvin

arvoisa herra puhemies

on hieman huolestuttavaa jos me tällä tavoin ohjaamme ajatuksemme erityisesti digitalouden ja digitalisaation suhteen ajallisille harhateille sillä on kai jo yleisesti tunnustettu tosiasia että suomalainen yhteiskunta ikävä kyllä on pudonnut digitalisaatiokehityksen kelkasta jo ajat sitten ja me peesaamme tällä hetkellä muita

minusta on hyvä että mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen että entistä enemmän kansalaisten yrittäjien insinöörien opettajien ja asiantuntijoiden näkemykset ja osaaminen pyritään huomioimaan paremmin tulevaisuuden selontekoja laadittaessa

meidän on luotava oma kansallinen tiedestrategiamme kuten täällä on puhuttukin ja huomioitava siinä ensi sijassa se kuinka tutkimuksen ja tuotekehityksen hedelmät realisoidaan paremmin suomalaisiksi työpaikoiksi ja hyvinvoinniksi

arvoisa puhemies

se on jo tapa

bioenergia on luontoystävällistä ja meille suomalaisille luonteva tapa tuottaa energiaa

oikeastaan minua huolestuttavat tämän talousarvion yhteydessä julkaistavat suomen talouden tunnusluvut ja nämä prosentit sun muut jotka osoittavat sen että ei meidän taloudella kovin hyvin tällä hetkellä mene

vaikka kaikki suomessa oleva biomassa hyödynnettäisiin kestävän kehityksen periaatteella energiantuotantoon ei se riitä kuin osaan maamme energiantarpeesta

muualla maailmassa biomassaa on tarjolla vielä vähemmän joten nokian kännykän kaltaiseksi vientihitiksi ei suomalaisesta bioenergiatuotannon infrastruktuuritekniikasta tai siihen liittyvistä palveluista välttämättä ole

se tarkoittaa sitä että niin kuin nytkin tämä lisätalousarvio rahoitetaan velkarahalla me elämme velaksi me syömme enemmän kuin tienaamme ja jonain päivänä tulee pää vetävän käteen ellemme me tee merkittäviä muutoksia tässä rahankäytössä

arvoisa puhemies

tietysti on oikeutettua kysyä tai pohtia sitä mitä näiden muutosten tulisi olla

pienenä maana omien vahvuuksiemme viisas hyödyntäminen on menestyksemme avain

selkeä visio sen pohjalta laadittava strategia ja sen taitava noudattaminen on ehdottoman tärkeää vastatessamme tulevaisuuden tuomiin haasteisiin

se saadaan vetämään sillä tavoin että suomalaiset yksityiset yritykset pienet ja keskisuuret yritykset omaavat paremman kilpailukyvyn ja kykenevät paremmin tekemään sitä työtä mitä he yrittävät ja haluavat tehdä ja mitä markkinoilla tarvitaan

tällä tavoin suomi on aina ennenkin toipunut

meidän on tehtävä muutoksia yritysten toimintaedellytyksissä niiden kilpailukyvyn parantamiseksi

suosittelen että hyväksymme sen ajatuksen niin kuin varmasti täällä hyvin laajasti jo ymmärretäänkin että yritysten hyvinvointi johtaa koko suomen hyvinvointiin

arvoisa puhemies

edelleen suomi kyntää taloudellisessa murheen laaksossa

kansainvälisissä talouden suhdanteissa on kuitenkin havaittavissa lieviä piristymisen merkkejä mutta ne ovat toistaiseksi heikkoja eikä niiden pohjalta voi vielä vetää suomea koskevia johtopäätöksiä

edustaja kiuru tämän keskustelun alussa maalaili varsin leveällä pensselillä näitä alkoholin kiroja ja haittavaikutuksia ja vaikka niistä yleisellä tasolla voikin olla hänen kanssaan samaa mieltä niin olen kyllä sitä mieltä että tämä edustaja pelkosen aloite ei näitä haittavaikutuksia kyllä lisäisi

ostovoima ei kehity yksityinen kulutus ei kasva työmarkkinat eivät vedä ja tulevaisuudennäkymät ovat melko valjuja

on totta että meillä käytetään alkoholia liikaa mutta minun mielestäni tässä ravintolakulutuksessa nyt on tosiaan se ongelma niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullutkin esiin että se on vuosi vuodelta laskenut yhä vähemmän alkoholia nautitaan siellä ravintolassa sen hinnan kalleuden takia ja juodaan sitä viinaa kotona

parempihan olisi se että saataisiin ihmiset ne ketkä nyt sitten alkoholia meistä nauttivat tekemään sitä sosiaalisessa ympäristössä ja ehkäpä jopa sitten ravintolan valvotuissa olosuhteissa

miksi

uskon että tällä tavoin voitaisiin sitten estää sitä haitallista alkoholinkäyttöä ja niitä parin viimeisen napanterin ottamista enemmän kuin sitten siellä kotona jossa omassa ylhäisessä yksinäisyydessään monet sitten ryypiskelevät kun eivät rahat riitä ravintolaan

omat olosuhteemme ovat aiheuttaneet kestävyysvajeen jonka seurauksena rahat loppuvat

tarkoitus on siis löytää keinot joilla kestävyysvaje poistetaan ja velkaantuminen taitetaan mutta kuitenkin siten etteivät talouskasvu ja työllisyys vaarannu ja etteivät säästöt kohdistu kehenkään epäoikeudenmukaisella tavalla

jos me saisimme kulutuksen painopistettä siirtymään sinne ravintolan puolelle niin se elvyttäisi ravintola alaa ei varmastikaan lisäisi alkoholin haittavaikutuksia

niin kuin monessa puheenvuorossa aiemmin valiokunnassakin tuli ilmi ulkomaalaiset rekka autot ja tämä kuljetusliikenne eivät maksa veroja suomeen vaan käyttävät meidän teitä ja sitä myöten kuluttavat infrastruktuuria

toki sillä on tietysti hintalappunsa sitten valtion verotuksessa

nyt tehdään isoja ratkaisuja joilla maamme talous pelastetaan

ne on kuin veronalenntui verran kuin verotulojen vähenemisen joka tämän lakiesityksen voimaantulon myötä tulisi voisi kompensoida sitten esimerkiksi yleistä alkoholiveroa tarkastelemalla ja ehkä hieman nostamalla eli kauttaaltaan sitten sitä viinakaupan hintaa nostettaisiin hieman ja näin saataisiin tosiaan kulutuksen painopistettä siirtymään sinne ravintolan puolelle

sitten suomalaiset liikennöitsijät ovat hankalassa asemassa ja kilpailukyvyltään olennaisesti huonommassa asemassa kun joutuvat maksamaan suomalaisesta polttoaineesta enemmän rahaa

siinä mielessä olen kyllä sitä mieltä että meidän suomalaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä parannetaan sillä että tutkitaan tämä dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä loppuun ja saadaan tämä dieselvero pienemmäksi ja sitä kautta alennettua kustannuksia

arvoisa puhemies

kuten täällä ollaan monesti todettu jos näitä ratkaisuja ei tehdä edessä on taloudellisen ankeuden tie

suomi velkaantuu ja talous sakkaa entisestään

näin hallituspuolueen kansanedustajana on tietysti kunnia olla kannattamassa kaikkia hallituksen erinomaisia esityksiä mutta kyllä minusta tämä hallituksen esitys on vielä erinomaisempi kuin moni muu

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan puheenjohtaja jokinen tuossa totesi niin erityyppisiä sovellutuksia tullaan ottamaan käyttöön

kyseisellä tienpätkällä kulkee merkittävä määrä raskasta liikennettä siinä määrin että liikennetiheydeltään se on suomen tieverkon kaksikaistaisista teistä ylivoimaisesti voimakkaimmin kuormitettu

emme varmaan tiedäkään edes kaikkea sitä innovatiivisuutta ja niitä uusia keksintöjä joita tämän myötä tehdään mutta tiedämme että niitä varmasti tulee

tästä on tietenkin vielä pitkä matka robottiautoihin ja automaattiseen liikenteeseen mutta periaatteellisella tasolla sekä käytännön tasolla tämä lakiesitys on vaikutuksiltaan varsin suuri

kuitenkin seinistä meidän on turha maksaa niillä ei suomea puolusteta mutta ihmiset ja materiaali niitä me tarvitsemme ja niitä meillä pitää olla koska silloin kun se mahdollinen kriisi alkaa meillä on käytettävissä ainoastaan se materiaali mitä maassa sillä hetkellä on

toivoisin että myös muilla hallinnonaloilla seurattaisiin esimerkkiä ja saataisiin käytäntöön näitä tietovarantojen avaamisia jotta kansalaisten ja yritysten innovatiivisuus pääsee täyteen kukoistuksen yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakien löysempi käsittely on päättynyt toiseen käsittelyyn esitellään päiväys on kukoistukseen

on pakko todeta että tämä on yksi viisaimpia hallituksen tekemiä päätöksiä

kuinka kuvatakaan sitä kiitollisuuden yltäkylläisyyden tunnetta jota maakunnassa koetaan tätä kauaskatseista ja tulevaisuudentoivoa luovaa päätöstä kohtaan

erityisen hienoa on se että hallitus tässä lisätalousarviossa päättää tien rakentamisen aikataulun nopeuttamisesta siten että työt päästään aloittamaan jo tämän vuoden puolella

tuon kuutostien käyttäjät sen varren asukkaat aina helsingistä kajaaniin mutta erityisesti etelä karjalassa taavetin ja lappeenrannan alueella ovat kiitollisia ja tyytyväisiä hallituksen suopeudesta alueen ja sen ihmisten tarpeita kohtaan

arvoisa herra puhemies

täällä on todettu että hallitus on jo paljon tehnyt talouden oikaisemiseksi mutta niin on paljon vielä tehtävääkin ja tästä varmaan salissa ollaan yhtä mieltä

saamieni tietojen perusteella ilmeisesti tällä resurssilisäyksellä pärjätään useampi vuosi eteenpäin mutta tietenkin mahdollinen viisumivapaus on sitten kokonaan toinen juttu ja silloin varmasti tarvitaan lisäresursseja edelleen